siellä on tulitauko vallinnut jo kirjallisilla tahdonilmaisuilla mutta käytännön toimenpiteillä se on varsin rispaantuneessa tilassa

me näemme valitettavasti asevirtoja yli maantieteellisten rajojen joukkojen siirtoja ja toimintaa jotka eivät ole rajavalvonnan puitteissa hyväksyttäviä

voi jopa kärjistää hieman siihen tapaan herra puhemies että kysymys ei enää olekaan siitä pitääkö puolustusyhteistyöhön ryhtyä vaan siitä miten se aiotaan kukaties toteuttaa meidän peruskansalliset intressimme huomioon ottavalla tavalla

etyjillä on myös rajavalvontaoperaatio menossa ukrainassa mutta äärimmäisen pitkän yli tuhannen kilometrin rajan mittaisella alueella on vain kaksi rajavalvontapistettä jotka ovat hyvin ohuesti miehitettyjä

kyllä tämä lakiesitys on tulkittava kuitenkin niin että se kattaa meidän elinpiiriämme laveammaltikin kuin vain euroopan unionin jäsenmaita

me tiedämme että ukrainan kriisi ei suinkaan ole vain ukrainan kriisi vaan se luonnollisesti kertoo siitä että euroopassa turvallisuusintressit konfrontoivat toisiaan tavalla joka vakavasti luo uuden turvallisuushaasteen myöskin meidän omassa turvallisuusympäristössämme

sen takia pari kolme mahdollisuutta tämän ajatuskuvan vaihtoehdoiksi skenaarioiksi joista ensimmäinen hahmoteltavissa oleva malli on sellainen että siinä tehtävien eriyttämiseksi ja yhteisten asevoimien malliksi voitaisiin hahmottaa puolustusyhteistyötä hyvinkin kiinteästi

jos norja joutuisi tällaisen hyökkäyksen kohteeksi jota tässä spekuloidaan niin on tietysti täysin selvää että suomi olisi sellaisessa asetelmassa kiinteästi mukana

tämä ei siis ole niin kuin täällä jotkut puhujat totesivat koskemassa ainoastaan vain euroopan unionin jäsenmaita kylläkin niin että keskeiset tulkinta alueet ovat niin kuin puhuja täällä ansiokkaasti totesi avunantolauseke ja solidaarisuuslauseke lissabonin sopimuksissa mutta erityisesti tässä ovat olleet pontimena liikkeellelähdössä suomen ja ruotsin keskinäisten toimenpiteitten toteuttaminen esimerkiksi aluevalvontaa koskevissa asioissa

tällöin voisimme jakaa puolustusvastuut keskenämme eri pohjoismaitten välillä jossa kukin pohjoismaa oli se sitten suomi tai ruotsi suomiruotsinorja tai mikä muu malli tahansa säilyttäisi jonkun puolustuksen osa alueen

me tarvitsemme myöskin kansallista kehitystä ukrainassa kansallisen dialogin ja sovinnonteon merkeissä mihin osapuolten on keskinäisissä keskusteluissaan näköjään poikkeuksellisen vaikeaa päästä

etyj on järjestö joka kaikkein välittömimmin pyrkii liennyttämään ukrainan kriisiä sekä hallitusten välisellä tasolla että parlamenttien välisessä yhteistoiminnassa

tulitauon rajavalvonnan aseiden käytön ja kansallisen dialogin merkeissä on se kriisin leviämisen estäminen nyt tänä hetkenä kaikkein olennaisimmassa roolissa ja kaikki ne mallit joissa turvaudutaan sotilaalliseen ratkaisuun ovat sen kaltaisia että ne vain syventäisivät pahentaisivat tilannetta

toinen vaihtoehto olisi se että kaikki sopimuskumppanit osallistuisivat hankintoihin ja operaatioihin omien resurssiensa oman kokonsa ja taloudellisten voimavarojensa mukaisessa suhteessa

tämä kriisi on hyvin hyvin moniulotteinen ja etyjillä on varsin laaja työkalupakki käytettävänään tämän ukrainan kriisin liennyttämiseen ja se sitä todellakin käyttää

se olisi jonkinlaista voimavarojen yhdistämistä ja jakamista malliksi sen tyyppisesti mistä euroopan unionissakin puhutaan pooling and sharing ajatteluna

tämä on uusi avaus uusi mahdollisuus myöskin vankistaa suomen turvallisuutta mutta yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa

etyjillä on lähestulkoon tuhat ihmistä tänä päivänä erityyppisissä tehtävissä ukrainan kriisin hoitamiseksi

täytyy tietysti ensin sanoa että se syy tässä operaatiossa mukanaoloon lähtee tietysti siitä että irakin tilanne saadaan rauhoittumaan ja potentiaalista kasvavaa pakolaisongelmaa myöskin sitä kautta kyetään jollain järjellisellä tavalla hillitsemään

siinä suhteessa etyj on tänä päivänä tiellä jolla sillä on käyttökelpoisia työkaluja käytössään ennen muuta erityinen monitorointimissio

arvoisa puhemies

tehdyistä tulitaukosopimuksista huolimatta kriisi saa koko ajan erittäin valitettavia ilmiasuja ja niin kuin sanottu aivan viime hetkinä jälleen uudestaan paitsi että aseleposopimusta tulitaukosopimusta rikotaan ukrainassa juuri parhaillaan ukrainassa on myöskin sisäisesti valitettavasti nähtävissä ilmiöitä joista juuri tänä päivänä myöskin kansainvälinen lehdistö raportoi

keskinäisen avunannon merkitys eli avun antaminen ja avun vastaanottaminen on tässä keskeistä siis laveammin kuin mitä kriisinhallinta sellaisenaan kattaa ja tarkoittaa

mutta on huomionarvoista että euroopan unionin sisällä tänä päivänä tehdään tämän kaltaista työtä hyvin pitkälle menevästi euroopan yhteisen puolustuspolitiikan sijasta

poikkeuksellisesti en tule nyt kehumaan oikeusministeriä vaan paremminkin kyselemään vähän perään että onkohan tullut jossakin mitassa hätiköityä

tämä on tärkeä asia meille suomalaisille joitten oma kansallinen historia antaa oman todistusaineistonsa siitä kuinka tällaisiin asioihin pitää suhtautua

onhan weimar aloite siis saksan ranskan puolan espanjan ja italian yhteinen weimar aloite juuri tämän tyyppinen lähtökohdiltaan ja siinä edellä kuvattuja strategisia vaihtoehtokaavioita on lähdetty toteamaan

nyt tämä hanke on niin pitkällä että enää vain rakennussuunnitelmat siitä puuttuvat käytännössä ja hankkeella ministerin hyvin tuntemista syistä on poikkeuksellisen kiire

ne ovat asioita joita just parhaillaan tietysti pohditaan suomessa ja on hyvä ymmärtää että euroopan unioni yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan turvallisuus ja puolustuspolitiikan merkeissä on tärkeä mutta se ei nykyisellään voi olla se puolustusjärjestely kansainvälisellä tasolla jonka varaan suomen ulkoisen turvallisuuden kansainvälistä järjestelyä koskevat asiat ratkaistaan

tietysti tässä on herkkiä kohtia lähinnä sen osalta miten suhtautua niihin asetelmiin joissa tämä palveluspakko asettuu kuvaan

tarkoitan ministeri braxin joitakin aikoja takaperin julkisuuteen saattamia kannanottoja siitä millä tavoin meillä suomessa pitäisi järjestää äänioikeusikärajat

onko tämä rakennussuunnitelma nyt käytännössä todellakin tällä hetkellä työn alla niitten vuosien varrella tehtyjen suunnitelmien pohjalta jota tämän tien valmistamiseksi on eri suunnilla summailtu

varsin monet ukrainassa toimivat suurlähettiläät esittivät julkisen kommenttinsa tänään siitä että he pahoittelevat syvästi sitä että ukrainan sisäisiä kysymyksiä koskien ukrainan talousministeri jätti juuri nyt tehtävänsä kokiessaan edessään olevat asiat liian suuriksi ja vaikeiksi mahdottomiksi viedä talousuudistuksina läpi ukrainassa

heillä se ei niinkään tietysti perustu tarpeeseen saavuttaa puolustusyhteistyöllä taloudellisia säästöjä niin kuin meidän tapauksessamme on asianlaita vaan se on enemmän turvallisuuspoliittinen yritys hankkia eurooppalaisille valtioille kyky toimia yhdysvalloista riippumatta operaatioissa euroopan ulkopuolella

mutta toisaalta on ymmärrettävä että koko uskottavuus tässä lakiesityksessä nojaa siihen että me kykenemme silloin kun apua tarvitaan sitä myöskin tuolloin antamaan ja tietysti myöskin peilikuvassa nähtynä vastakkaiseen suuntaan

tätä asiaahan koskien hänelle luovutettiin raportti jossa asiantuntijat pohdiskelivat asiaa päätymättä mihinkään uuteen suositukseen vaan antoivat vain asiantuntijat nimissään kannanottoja

sen vuoksi ei pidä sulkea pois pahimmoisimmillaan leviävän kriisin osalta myöskään ykn tai etyjin puitteissa toteutettavaa rauhanturvaoperaatiota tahi sen sijasta siviili ja sotilaskriisinhallintaoperaatiota

puhemies

laakson puheenvuoroon jottei syntyisi ihan epätasapainoista käsitystä siitä mistä on kysymys todennäköisesti ja mitä suomen puolella on tuettu

mutta on hyvä että hallitus on liikkeellä siinä suhteessa että suomen valmiudet tämän avun antamisen ja vastaanottamisen osalta saatetaan nopeassa päiväjärjestyksessä kuntoon

kolmas vaihtoehto johon katseeni kiinnittyy ja jota pidän ehkä todennäköisimpänä eri seikat huomioon ottaen on sellainen yhteisen puolustuksen strategia jossa eri pohjoismaat asevoimien yhteisen kehittämisen mallin kautta koettavat löytää yhteistä etenemistietä

sitä tehdään nyt tavalla joka ei ole yhteisessä hallinnassa sen vuoksi että eri maiden puolelta ollaan lähettämässä sotilaallisia turvajoukkoja näiden siviilitehtävissä olevien monitorointi ihmisten turvallisuuden takaamiseksi

olen ymmärtänyt että hallitus selkeästi tukee sitä että ensinnäkin huippukokous järjestetään todennäköisesti marrasjoulukuun seutuvilla naton huippukokouksen jälkeen

hänet kuitenkin tunnetaan ja tiedetään henkilöksi joka pyrki varsin voimakkaasti korruptionvastaisessa toiminnassa perustuslakiuudistuksessa ja muissa välittömissä ukrainan uudistusta edustavissa hankkeissa viemään eteenpäin asioita päättäväisesti ja tavalla jolla on myös kansainvälisen yhteisön tuki ja ymmärtämys takanaan

suomen viesti valmisteluissa on se että tällä huippukokouksella joka järjestettäisiin kazakstanissa astanassa heidän pääkaupungissaan täytyy olla eräitä avainviestejä

siinä jokainen osallistuva valtio säilyttäisi laajan asejärjestelmien kirjonsa mutta ne yhdistäisivät sen sijaan asevoimien tuotanto ja kehitysprosesseja

turvallisuutta ei kyetä takaamaan alkeellisestikaan itäisen ukrainan alueella missä tarve tämänkaltaiseen työskentelyolosuhteitten turvaamiseen on luonnollisesti kaikkein suurin

meillä ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä tietää voimmeko kantahenkilökunnalle takautuvasti määrätä sellaisia tehtäviä jotka eivät ole olleet tiedossa kun palvelukseen on astuttu

tällainen asevoimien yhteisen kehittämisen malli olisi suuri etu meille kaikille pohjoismaille sekä puolustuksellisesti että taloudellisesti ja johonkin tämän kaltaiseen meillä olen kannustamassa valmistelijoita ja myöskin poliittisia päätöksentekijöitä sillä joitakin siirtoja tässä on pakko rohjeta tehdä tilanteessa jossa mihinkään radikaaleihin fundamentaalisiin kuvioihin ei ole mahdollisuuksia

suomen hallituksen puolella se yksi olennaisin avainviesti on juuri siinä mitä suomen puheenvuoroissa ja virkamiesvalmisteluissa ja poliittisissa tapaamissa on korostettu että jotta etyj säilyttäisi elinvoimansa sen sitoumusten toimeenpanolla täytyy olla nykyistä vaikuttavampi ote

hän koki tehtävänsä tulleen suoritetuksi mahdottomuuden edessä lopetti tehtävät ja jätti ne tavalla josta kansainvälinen yhteisö on näitten ukrainassa toimivien suurlähettiläiden yhteisellä kannanotolla lausunut syvästi pettyneen käsityksensä

meidän on syytä kaikin tavoin tukea etyjin ukrainan ja venäjän kesken saavutettua yhteistä näkemystä siitä millä tavoin asiassa olisi edettävä

tämä jää myöhemmin nähtäväksi mutta toivoa sopii että siihen löytyy myönteisiä ratkaisuja jotka omalta osaltaan mahdollistavat sen että eteenpäin voidaan katsoa

eikä tässä mitään en halua sinänsä moittia tätä ehdotusta sellaisenaan mutta sen sijaan sitä miten tämä asia on rakennettu

maakuntien liittojen lakisääteisenä tehtävänä on katsoa perään alueen edunvalvontaa huolehtia oman alueen elinvoimaisuudesta ja kun niillä on tämänkaltainen tehtävä niin mielelläni näkisin arvoisa ministeri että edelleenkin kuntien rakennelain uudistusta käsittelevässä katsannossa maakuntien liitoilla olisi muutakin kuin lausunnonantajan rooli sillä siellä tiedetään erinomaisen paljon paremmin kuin me täällä helsingissä mitkä ovat sen alueen elinehtojen kehittämisen kannalta olennaiset yhteistyöalueet

tämä myös viittaa siihen että on syytä lisätä euroopan unionin ja naton keskinäistä yhteistyötä meidän mantereemme ja meidän turvallisuusympäristömme tulevaisuuden vahvistamisessa

tämän minskin kontaktiryhmänä tunnetun ryhmän linjaukset ovat niitä joita koko etyjin organisaatio tänä päivänä sanoo tukevansa

se kuinka sitoviksi ne loppujen lopuksi juridisesti tulisivat on ehkä aika kaukana oleva tavoite mutta kaikkien kolmen ulottuvuuden osalta suomi on erittäin vahvasti esittänyt tavoitteeksi sen että kazakstanin pääkaupungissa täytyy saada aikaan sellainen lopputulos jossa nykyistä selkeämmin sitoudutaan etyjin kokousten toimeenpanoon ja niitten päätösten toteuttamiseen joten varsin pitkälle se on sitä mihin puhuja äsken viittaisi

poliittisen järjestelmän kehitys on aluillaan ja maassa vallitsee jonkin asteinen ilmaisunvapaus satojen eri medioitten muodossa

tämä kaikki kertoo siitä että työtä on tehtävä ja se myös kertoo tietysti siitä että suomen kannattaa kaikista syistä paitsi yleisistä turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen liittyvistä myöskin omasta turvallisuuspolitiikastaan juontuvista seikoista johtuen tehdä kaikkensa rauhanvälityksen ja sovun poliittisen dialogin ja diplomatian hyväksi

tämmöinen strategioitten yhdistäminen pohjoismaitten välisen puolustusyhteistyön merkeissä on mielestäni rauhallisen maltillisen kehittämisen linja ja malliin turvautumalla pohjoismaat pystyisivät säilyttämään asevoimien operatiivisen toimintakyvyn kansallisella tasolla mutta pääsevät kuitenkin nauttimaan mallin tarjoamista hyödyistä

luottamus kansainvälisiin joukkoihin on vahva

päivänä joka tulee olemaan massiivisen iso etyjin operaatio sen hoitamiseksi että ukraina kykenisi luomaan itselleen parlamentin valitsemaan itselleen vapaissa ja reiluissa vaaleissa parlamentin joka loisi peruskiveä sille että ukrainan sisäinen kehitys saataisiin kansanvaltaisesti liikkeelle

sen vuoksi on selvää että etyjin tulisi edustaa myöskin sellaisia kantoja jotka mahdollistavat tehokkaan ja toimivan dialogin toteutumisen kaikilla niillä tasoilla joilla voidaan edesauttaa tätä diplomaattista ratkaisua

sen vuoksi toivon että maakuntien liitoilla olisi rooli silloin kun kuntarakennetta selvitetään maakunnittain olkoonkin että maakunnilla on luonnollisesti hyvin huomattavia eroja lapilla ja varsinais suomella ja niin edelleen

sen vuoksi tällaiset mallit olkoot nyt keskustelun pohjana kun arvioidaan suomen puolustusvoimien kehittämistarpeita alkaneessa puolustusvoimien ja turvallisuuspolitiikan strategian kehittämis ja uudistamistyössä ja tilanteessa jossa se on luonnollisesti sovitettava yhteen euroopan unionin yhteisen puolustus ja turvallisuuspolitiikan kanssa

ei kai ole tarkoitus niin että kunnallisvaalit olisivat joku erityinen kokeilukenttä suhteessa eduskuntavaaleihin tai eurovaaleihin tai presidentinvaaleihin

sen vuoksi on kunnioitettavaa että suomenkin kansanedustajista useampi on lähdössä tähän monitorointiin vaalien monitorointitehtävään tämän kuun loppupuolella

räikeät ihmisoikeusloukkaukset ovat jokapäiväisiä

näissä asioissa etyjin periaatteiden pitää olla selviä meille kaikille ja kaikissa yhteyksissä pitää myöskin suomen aktiivista rauhanvälitystoimintaa pyrkiä edesauttamaan

tässä suhteessa poliittinen hyväksyttävyys olisi paljon korkeampaa astetta jos näillä lopullisilla linjauksilla olisi myös maakuntien liittojen käsitelty kanta takanaan

on selvää että tässä pitäisi olla johdonmukaisuutta eivätkä kunnallisvaalit voi tässä suhteessa olla mikään poikkeus tai kokeilujen kohde sellaisenaan

kansainvälisen yhteisön sosiaaliset ohjelmat eivät saa riittävää luottamusta osakseen

afganistanin ja ydinasevaltio pakistanin väliset kytkökset ja sisäiset epävarmuudet voivat johtaa äärettömän vakaviin alueellisiin tai kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin

toivon todella että euroopan unionissa myöskin tuon strategian uudistamisen yhteydessä mietitään hyvin tarkoin minkälaisia myönteisiä ja minkälaisia kielteisiä vaikutuksia on taloudellisella sanktiopolitiikalla

sanktioita ei tänä päivänä käytetä ensimmäistä kertaa niistä on kohtuullisen laaja kokemus olemassa ja on perusteltua pyytää olettaa ja odottaa että euroopan unioni arvioi sanktiopolitiikkansa tehokkuutta ulkopoliittisen keinovalikoiman joukossa

sen lisäksi pyrimme kaikin keinoin etsimään malleja sille millä tavoin euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön voimavaroja voitaisiin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla kehittää

ongelma on myös se että äänioikeus ja vaalikelpoisuus eroavat tällä tavalla toisistaan siis tämän lisäksi että äänioikeus ja täysivaltaisuusikäraja eriytettäisiin

vain kotvan aikaa takaperin järjestimme moskovassa asiantuntijaseminaarin think tank seminaarin kansainvälisten asioiden instituutin merkeissä jossa alan akateemiset tutkijat diplomaatit asiantuntijat korkean tason poliitikot yhdessä arvioivat minkälaisia mahdollisuuksia etyjin kehittämiseksi ajallisesti ja asiallisesti skaalan kehittämiseksi on olemassa

sillä ei ole luonnollisesti taloudellisia sanktioita käytettävissään mutta sillä on käytettävissään diplomatia ja näitä diplomatian kaikkia mahdollisuuksia pitää tällä hetkellä maksimaalisesti pyrkiä hyödyntämään etyjin periaatteitten eteenpäinviemiseksi kansojen itsemääräämisoikeuden ja suvereniteetin turvaamiseksi

puhemies

hallitusohjelma on tältä osin varsin hyvin kirjoitettu ja aika laajakin näkemyksiltään keinovalikoimaltaankin kuka ties näin voidaan sanoa ja työllistämistavoite mikä tähän ohjelmaan sisältyy on poikkeuksellisen kova

asiaa pitää voida harkita vakaasti ja miettiä monipuolisesti kuinka tämä voitaisiin tehdä mutta reunaehtojen pitäisi olla huomattavasti toisenkaltaiset kuin ministerin esittämässä mallissa

se tulee edellyttämään hallitukselta muutakin paneutumista kuin sen minkä työministeriö tai työministeri esikuntineen voi tässä aikaansaada

tämä keskustelu jatkuu marraskuun puolivälissä yhdysvalloissa samanlaisen think tank operaation merkeissä ja kolmanneksi ensi keväänä tukholmassa siprin johtamana kolmantena think tank kokoontumisena

matka kansainvälisen terrorismin koulutuskeskuksesta huumekaupan ja pakolaisvirtojen lähteiltä tulee vielä vuosikausia vaatimaan kansainvälisen yhteisön kärsivällisyyttä ja ponnisteluja

enkä pidä oikeana sitä että ikään kuin vaalitäkyjen tai vaali intoilun merkeissä lähdetään näissä asioissa esittämään tämän kaltaisia muutoksia johon ministeri tässä tapauksessa on lähtenyt

minä vielä tässä ikään kuin otan verryttelyerää ja palataan näihin edustaja kääriäisen mainitsemiin kysymyksiin vähän tuonnempana koska pyysin varsinaisesti tähän hallinnollis taloudelliseen osioon puheenvuoron sen vuoksi että kun puhutaan meidän edustustoverkostostamme ulkoministeriön resursseista niin minulla olisi oikeastaan siihen yksi uusi vaade sen vuoksi että suomi on melkeinpä ainoa läntisen euroopan maa joka ei ole ulkoasiainhallintonsa myötävaikutuksella huolehtinut siitä että suomessa äänioikeuden omaavilla suomalaisilla olisi mahdollisuus teknisesti myöskin äänioikeutensa toteuttaa

mutta sanon samalla että oman kokemukseni valossa ainakin valtiovarainministeriöstä saadaan sitä vahvempi myötätunto myöskin rahoituksellisille toimenpiteille jos ministeriöllä on itsellään eri neuvotteluprosessien tuloksena esittää konkreettisia toimenpiteitä että näillä myöskin saadaan käytännössä työllistymistuloksia aikaiseksi

haluan tämän reiluuden vuoksi näin avoimesti sanoa koska jonkin verran näitä asioita on tullut omakohtaisestikin mietittyä ja harkittua ja oltua monilla eri kannoilla

kannustan ministeriötä olemaan siinä suhteessa rohkea tavalla joka tekee suomesta edelleenkin toivon mukaan toimivien työmarkkinoiden mutta myöskin toimivan työvoimapolitiikan malliesimerkkiä koko euroopan alueella joka ottaa työntekijöiden näkökannat huomioon

mielestäni asiaa sietää pohtia mutta ei kokeiluna eikä lähteä eriyttämään äänioikeutta ja täysivaltaisuutta ja vaalikelpoisuutta toisistaan eikä muitakaan ikärajaeroavuuksia

monin paikoin se on satojen satojen satojen kilometrien päässä ja monet muut melkeinpä kaikki läntisen euroopan maat ovat huolehtineet siitä että edustustot eri puolilla maailmaa voivat tarvittaessa lähettää postiäänestysmahdollisuuden ja taata ihmisten äänestysoikeuden toteutumisen

toivotan kyllä ministerille hyvin korkeaa ja vahvaa profiilia tässä ja tämä tarvitsee myöskin eduskunnassa erittäin rankan luottamuksen taakseen että tässä meneteltäisiin parhaita kansainvälisiäkin käytäntöjä soveltaen

tämän esityksen luonne on kuitenkin selvästi sellainen että se koskee normaaliolojen häiriötilanteita

myrskyjä lunta ja niin edelleen

suomi jostakin syystä jarruttaa tässä asiassa ja minä toivoisin että tässä ulkoministeriö voisi olla nyt lähihetkinä aktiivinen

kun me tiedämme että hyvin suuri ongelma meillä on edessämme turvallisuuttamme ajatellen siinä että meidän sähkönjakeluriippuvuudestamme johtuen sähköverkkoihin erityyppisten vihamielisten iskujen suorittaminen on suuren suuri haaste ja tässä esityksessä ei ole paria ruotsiin viittaavaa esimerkkiä lukuun ottamatta lainkaan ikään kuin kansainvälisen toimintaympäristön huomioonottamista tässä suhteessa niin toivoisin että tämä asia ei kuitenkaan jatkovalmisteluissa jäisi ministeriössä mitenkään sivulle

tarvitsemme sotilaita tarvitsemme siviilejä mutta syvimmiltään meidän on nähtävä afganistanilaisen konfliktin taustat ja niihin liittyvät ratkaisumahdollisuudet

toinen lyhyt huomio herra puhemies

ministeri viittasi fingridiin tässä yhteydessä

herra puhemies

niinpä suomen myönteinen panos vakavien kriisien ratkaisemiseen saattaisi olla itse asiassa jopa moninkertainen mikäli kykenisimme keskittymään myös rauhanvälitystoimintaan ja laajan kehityspolitiikan eri osa alueisiin

ymmärrän että on olemassa suomessa tahoja joiden mielestä tämä kantaverkon ulosmyyminen olisi taloudellisesti tässä tilanteessa tänä päivänä kukaties perusteltua mutta kehottaisin ministeriötä suuren suureen varovaisuuteen tämän fingridin myynnin osalta

samalla kun kokoomus selkeästi tukee hallituksen linjauksia afganistanin tilanteen helpottamiseksi pidämme samalla myös tärkeänä euroopan unionin aktiivisuutta rauhanvälitystoiminnan edistämisessä

siihen sisältyy myös näkökantoja joita en ainakaan tässä vaiheessa pitäisi kovin perusteltuina markkinoille pistämisessä

ihan sen verran olematta millään muotoa oppimestari että toivottavasti ymmärrän väärin edustaja niikon että hän haluaa näin sanoessaan että suomi jäisi harmaalle vyöhykkeelle ikään kuin puskuriksi tällaisissa tilanteissa

se olisi suomen historianopetusten valossa kaikkein kohtalokkain kaikkein huonoin vaihtoehto suomen kannalta

heillä on erittäin delikaatti herkkä vaalitaistelu menossa ja ukrainan parlamentin johdon pyyntö oli se että tätä asiaa ei asetettaisi vaalitaistelun riidanalaiseksi kohteeksi sitä mitä tuossa tapaamisessa tulisi esille ja mitä siellä eri tahojen suunnasta esitettäisiin

sen vuoksi katsoimme yhdessä olevan viisaampaa siirtää tätä neuvottelutapaamista ajassa eteenpäin mutta ajatuksen toteuttamisen suhteen ei ole mitään pyrkimyksiä siitä luopumiseen

hankaluuden muodostaa se että pakotteet ymmärretään hyväksytään mutta samalla ne aiheuttavat sen erään suurimman ongelman eli itä eurooppa ja länsi eurooppa erkaantuvat yhä kauemmaksi toisistaan ja se on ongelma

aika tietysti näyttää tämän päätöksen ikään kuin ulkopoliittisen siunauksellisuuden

mutta kiistattoman varmaa on tietysti se että kun tällaisia muutoksia tehdään niin askeleen joka otetaan pitää olla harkittu analysoitu ja loppuun saakka mietitty ja tässä tapauksessa ei ole kysymys todellakaan mistään tiikerinloikasta vaan todellakin hallinnassa olevasta muutoksesta jota monipuolisesti on arvioitu

itse olen siinä suhteessa optimisti ja matkustan huomenna etyjin yleiskokouksen puheenjohtajan ominaisuudessa tavatakseni siellä duuman puhemiehen liittoneuvoston puhemiehen ja ulkoministerin näistä asioista keskustellaksemme

ideana luonnollisestikin on se millä tavoin ylipäätään saadaan suomelle tärkeät etyjin periaatteet toimimaan tässä yhtälössä ja millä tavoin venäjä voisi rakentavalla tavalla tulla mukaan tähän asetelmaan

tässä suhteessa valmistelutyö on hyvin erityyppistä hajanaistakin ja sitä pitäisi ulkopolitiikan yhtenäisyyden nimissä tasavallan presidentin ja hallituksen välillä saada siten parannettua että tämä työ saisi vakinaisen sihteeristön käyttöönsä ja kun se on ainoana mahdollisuutena ankkuroitavissa ulkoministeriöön pitäisin järkevänä että tp utvalla olisi käytössään sihteeristö joka rakentuisi poliittisen osaston alivaltiosihteerin varaan ulkoministeriössä joka olisi täysin oikea asemointi tällaisen päätöksenteon koordinointia ajatellen ja toivon että tämä käytännössä tulee tämän kaltaiseen sovellutukseen johtamaan

pidän tärkeänä että eduskuntien välillä parlamenttien tasoilla myös tämä vuorovaikutus kaikissa yhteyksissä voi toimia moitteettomasti sillä ei vain hallituksilla vaan myöskin eduskunnilla on vastuu siitä millä tavoin turvallisuusympäristössämme toimitaan